naiset ja miehet taustasta varallisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja myös oikeuden asettua vaaleissa ehdolle

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli maailman mitassakin edistyksellinen harppaus naisten ja miesten välisessä tasa arvossa mutta ennen muuta kansalaisten välisessä yhdenvertaisuudessa

yhteiskuntamme turvallisen arjen sukupolvelta toiselle kestävän hyvinvoinnin maailman parhaan koulutusjärjestelmän sekä myös kaikkein uusimpien digitaalista maailmaa valloittavien suomalaisten innovaatioitten ensimmäinen siemen kylvettiin säädettäessä yhdenvertainen äänioikeus

suuri harppaus maailmanlaajuisessa tasa arvon edistämisessä on maailman ensimmäinen laaja alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista tavoitteleva sopimus eli niin sanottu istanbulin sopimus

sopimuksella puututaan sellaisiin valitettavan monen naisen kokemiin kauheuksiin kuten ruumiilliseen ja henkiseen väkivaltaan vainoamiseen raiskauksiin seksuaaliseen häirintään sukuelinten silpomiseen pakotettuun raskaudenkeskeytykseen pakkosterilointiin sekä pakkoavioliittoihin

vääryyksien lista on pitkä ja vaikka ne tässä salissa lausuttuna tuntuvat kaukaisilta on liian moni mainituista kauheuksista valitettavasti todellisuutta myös tämän päivän suomessa

se että kotipesämme on lakien ja kansainvälisten normien perusteella muodollisesti kunnossa ei tarkoita että kaikki olisi hyvin ja valmista

maahanmuuttajanaisten kieltenopetus on erinomainen esimerkki tämän vuosituhannen tasa arvoteosta joka antaa kielitaidon myötä myös pääsyn harrastuksiin työhön ja muihin ratkaiseviin turvaverkkoihin ja ennen muuta mahdollisuuden ymmärtää ne tasa arvoiset oikeudet jotka koskevat kaikkia suomessa asuvia

arvoisa puhemies

tällaiset arvokkaat ehdotukset vievät tasa arvoa askel kerrallaan eteenpäin

lapsemme oppivat sellaiset roolimallit joita yhteiskunnassamme pidetään yllä koti ja perhe vaikuttavat ihmiskäsitykseen ja maailmankuvaan vain osaltaan

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee myös aiemmassa puheenvuorossa mainittua toimenpidealoitetta vuotuisesta naisille suunnatusta merkittävästä tunnustuspalkinnosta

toivon sydämestäni että jo lähitulevaisuudessa suomessa lapset ja nuoret voivat varttua yhteiskuntaan jossa ei enää ainakaan valtiovallan toimesta pidetä yllä sukupuolten rooliodotuksia

meidän yhteinen tehtävämme on murtaa ne loputkin esteet tasa arvon tieltä

sari tanus viittasi kokemuksiin joita ammattihenkilöstöllä on kyseisestä toimenpiteestä terveydenhuollosta ja näiden potilaiden kohtaamisesta

terveydenhuollon ammattihenkilöllä täytyy olla valmiudet kohdata tilanteita toimia tilanteissa ja tukea asiakasta hänen päätöksenteossaan

arvoisa puhemies

ja juuri siitä osaamisen kasvusta on kysymys erikoislääkärikoulutuksessa ei siis vain toimenpiteitten harjoittelusta

juuri siksi on siis tärkeää että jokainen erikoislääkäri hallitsee oman alansa erityiskysymykset kykenee kohtaamaan potilaiden ihmisten haasteet eri elämäntilanteissa ja kykenee viemään läpi hoitoonsa tulleen potilaan asiat vaivat sairaudet ongelmat ja haasteet kokonaisvaltaisesti

joka ikinen terveydenhuollon ammattilainen joka ikinen joutuu omassa työssään arkipäivänä käymään läpi erilaisia eettisiä kysymyksiä pohtimaan omaa suhdettaan potilaan tekemiin arvovalintoihin pohtimaan omaa suhdettaan hoitokäytänteisiin ja resursseihin

se on lääkärin ja jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen arkipäivää ja siksi jokainen ammattilainen on velvollinen tekemään myös valintoja niistä tehtävistä siitä missä hän työtään suorittaa mihin hän erikoistuu ja minkälaista toimintaa hän omalla urallaan tekee

sekä lääkärin että kätilön ammateissa on vaihtoehtoja joissa näihin tässä kansalaisaloitteessa esitettyihin eettisiin kysymyksiin ei tarvitse ottaa kantaa eikä kohdata näitä potilaita

meillä on myös mahdollista käydä keskustelua muista eettisistä kysymyksistä jotka vastaamme tulevat yhteiskunnassa jos avaamme keskustelumahdollisuuden tai vaihtoehdon tästä kyseisestä kysymyksestä

on vain yksinkertaisesti niin että ammattilaisuus vaatii osallisuuden myös niihin tehtäviin jotka eivät aina oman arvopohjan tai ajatuksen vuoksi olisi mieluisia tai mahdollisia

en voi olla enkä halua olla mukana lisäämässä riskiä tässä tapauksessa potilaan ihmisen ja erityisesti naisen nöyryyttämisestä vähättelystä pompottelusta tai muusta asiattomasta kohtelusta

juuri näistä syistä oli niin vahvasti kuin vain olen arvioinnin pohjalta valiokunnan mietinnön takana niin vahvasti kuin vain voin

arvoisa puhemies

tässä salissa on todettu jo moneen otteeseen että päätös raskauden keskeyttämisestä on naisille lähes poikkeuksetta äärimmäisen vaikea oli siinä taustalla sitten ei toivottu raskaus tai sikiön tai äidin terveydentilaan liittyvä päätös

nykyinen terveydenhuoltojärjestelmämme ja ammattihenkilöstön korkea eettinen näkemys ja toiminta kykenevät kuitenkin pääsääntöisesti auttamaan ihmistä joka on vaikeassa elämäntilanteessa

kuitenkin kun puhumme terveydenhuoltohenkilöstön oikeudesta valita omia työtehtäviään oman arvomaailmansa mukaisesti tulemme väistämättömästi ristiriitaan potilaan oikeuksien ja hyvän hoidon näkökulmasta

ja jos tarkastelemme yhteiskuntaa laajemmin vastaavia esimerkkejä löytyy monelta yhteiskunnan sektorilta esimerkiksi koulumaailmasta missä voisimme vastaaviin tilanteisiin myös törmätä

direktiivin liitteissä listattuihin koulutussisältöihin kuuluvat muun muassa riittävät teoreettiset ja kliiniset taidot lääketieteen erikoisaloista ja äitiyshuollosta

esimerkiksi sairaanhoitajien ja kätilöjen opintoihin on sisällyttävä myös raskauden keskeyttämisen opetusta jotta kaikki koulutettavat terveydenhuollon ammattilaiset saavuttavat direktiivin mukaisen ammattipätevyyden

sekä lääketiede että terveydenhuolto tarjoavat lukuisia koulutusvaihtoehtoja niille nuorille joiden arvopohja joutuisi vakavaan ristiriitaan toimeen tai tehtävään kuuluvien velvoitteiden vuoksi

koulutusvaiheessa saatava oppi luo pohjan vahvalle ammatillisuudelle joka on kaikista keskeisin asia työntekijän toimiessa potilaiden tai asiakkaiden rinnalla

vaikeassa elämäntilanteessa olevan potilaan hoitamisessa vaaditaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja joissa inhimillinen potilaan arvoista lähtevä kohtaaminen on keskiössä

tuohon tilanteeseen ei missään olosuhteissa kuulu ammattihenkilön oman maailmankatsomuksen esiin tuominen saati tehtävästä kieltäytyminen potilaan valintojen vuoksi

esimerkiksi alueellisesti on haastavaa saada asianmukaista hoitoa jos lääkäreitä on vähän ja toisella tai jopa molemmilla on näkemys asiasta

en näe mitään tarvetta lainsäädännön muutokseen kansalaisaloitteen pohjalta

haluan kiittää ministeriä sitoutumisesta kuntatalouden tasapainottamiseen ja siitä huolesta jota kannatte kuntatalouden nykytilasta

onko nyt valtion budjetissa tälle momentille resursoiduilla määrärahoilla mahdollisuus toteuttaa paitsi sähköinen tunnistautuminen myös puolesta tunnistautuminen niissä tilanteissa joissa henkilön toimivalta ei riitä itse toimimaan kyseisessä tehtävässä

arvoisa rouva puhemies

tässä salissa on tänään vallinnut liikuttavakin yksimielisyys suomen talouden tilasta ja myös työttömyyden merkityksestä tuon asian osalta

itse kannan erityistä huolta kuntataloudesta siitä huolimatta että hallituksen budjettiesityksessä on runsaasti kuntataloutta tukevia elementtejä

korkea työttömyys vähentää kuntien verotuloja ja lisää kuntien kustannuksia suoraan pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kustannusten sekä välillisesti sosiaali ja terveysmenojen kasvun kautta

siksi hallituksen budjettiesityksen työllisyyttä vahvistavat toimet ja niissä onnistuminen ovat keskiössä myös arvioitaessa kuntien mahdollisuuksia rahoittaa lakisääteisiä tehtäviä ja tarpeellisia investointeja

ne vaarantavat todellisuudessa kuntien mahdollisuuksia tervehdyttää talouttaan ja sitä kautta pahentavat haastetta julkisen talouden tasapainottamisessa

näin tavoite kokonaisveroasteen hallinnasta voi vaarantua ja kaikki me tiedämme että kuntaveron nosto vaikuttaa suoraan kotimaiseen kulutuskysyntään

oppositio puheenvuoroissaan turvaa pääosin vanhoihin konsteihin ja jo monesti kokeiltuihin temppuihin joiden vaikuttavuus on osoittautunut varsin heikoksi

nyt tarvitaan todella uutta ajattelua ja uutta kasvua uusia työpaikkoja uusia yrityksiä ja niitä uusia innovaatioita joitten pohjalta uuden kasvun suomi voidaan rakentaa

oikeudenmukaisuus tuottavuuden kasvattamiseen tähtäävissä toimenpiteissä on kuitenkin tärkeää ja siksi tervehdin ilolla hallituksen uudelleenarviota leikkausten kohdentamisessa

kun uutta ajattelua ja joustoja vaaditaan työmarkkinoilta työntekijöiltä ja työnantajilta samaa uudistamishalua toivoisin löytyvän myös ministeriöistä

tehtävien ja velvoitteiden tarpeellisuuden kriittinen tarkastelu on nyt paikallaan sekä yksityiskohtaisten säädösten että laajempien kokonaisuuksienkin osalta

hallitus on tämänkin hankkeen kanssa aivan oikealla tiellä